en olisi niinkään huolestunut tästä hoitajamitoituksen väljennyksestä vaan iloitsisin siitä että tämä hallitus aikoo sallia ja edesauttaa sitä että vanhusten hoivaan ja yleensä hoitotyöhön niin laitoksissa kuin kotihoidossa jatkossa saisivat osallistua ihmiset joilla ei ole pitkää sairaanhoidollista koulutusta

tämä on merkittävä asia vanhusten hoivan ja yleensä hoitotyön onnistumisen kannalta ja myös tärkeä asia meidän työllisyyden kannalta

me tiedämme ja etujärjestöt ovat laskeneet että tulevien vuosien aikana meillä tulee olemaan mahtava valtava hoitajapula

kymmeniätuhansia ihmisiä tarvittaisiin lisää jotta meidän sairaat ja vanhukset hoivaa tarvitsevat ihmiset saisivat tarvitsemansa avun joten joka tapauksessa meidän täytyy löytää keinoja siihen että tuo hoitotyö tulee tehtyä

jokainen meistä saa synnyttää lapsen tai hoitaa omaista ihan sillä osaamisella mitä meillä sydämessä ja päässä on niin että en ymmärrä miksi esimerkiksi tämmöinen normaali vanhuus muuttuukin yhtäkkiä meillä yhteiskunnassa sairaudeksi johonka tarvitaan pitkä koulutus

onko se todella näin

minun mielestäni ei ole ja tätä höllennystä todellakin tarvitaan jotta me selviämme tästä suomen ikärakenteen muutoksesta

tämän takia näen tämän suurena mahdollisuutena sille että aidosti saataisiin elämää esimerkiksi meidän vanhustemme päiviin

ei tämän muutoksen että me saadaan ne koulutusta sinne hoivatyön pariin ei sairaanhoidollisiin tehtäviin mutta hoivatyön pariin antamaan mahdollisuuden vanhukselle rauhalliseen ruokailuun se on iso asia tai antamaan ihmisille mahdollisuuden ulkoiluun

voidaan lukea heille lehtiä tehdä muuta viriketoimintaa auttaa pesuissa

paljon on semmoisia tehtäviä joita pystyvät tekemään ihmiset joilla ei ole pitkää sairaanhoidollista koulutusta mutta oikea asenne

ja haluaisin muistuttaa kun erityisesti tässä debatissa aikaisemmin edustaja gustafsson oli huolissaan siitä että vuorotteluvapaa poistuu jos meillä yhteiskuntasopimusta ei saada solmittua että kuitenkin tuossa hallitusohjelmassa on linjattu että erityisesti tuetaan ihmisiä jotka ovat työelämässä että heillä olisi nykyistä paremmin mahdollisuus ottaa osaa eri ikäisten omaistensa hoivaan

tämä on aika iso summa aivan ilman yhteiskuntasopimusta

kiitos

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

valiokunnan puheenjohtaja rehula jo täällä aikaisemmin puheenvuorossaan kävi ansiokkaasti läpi mitä tässä lakikokonaisuudessa ollaan tekemässä

lyhyesti vain sanon elinaikakertoimen soveltamisesta että tämä on varmasti hyvin merkityksellinen asia niille ihmisille jotka ovat nuorena jääneet työkyvyttömiksi tahtomattaan haluamattaan joilla on ollut aivan toisenlaisia suunnitelmia elämän varalle

tämä on erittäin oikeudenmukainen muutos heille

aivan selkeästi tässä perusteluna on se että tämän on tarkoitus olla yksi keino eläkemenojen hallitsemiseksi

en edustaja yritti aho on yrttiaho hyvin sydäntä koskettavasti kuvasi sitä mitenkä tämä ihmisiä kohtelee

on kuitenkin muistettava se että nämä eläköitymisikärajat mitä meillä tällä hetkellä suomessa toteutetaan ovat muotoutuneet aikana jolloinka ihmisen elinajanodote ei ole ollut nykyisen kaltainen

jos me emme joisi itseämme hengiltä emme tupakoisi tätä rataa mitä suomalaiset tällä hetkellä tekevät emmekä hukkuisi läskiin meidän elinajanodotteemme olisi aivan toisenlainen kuin se näillä elintavoilla ehkä tulee kuitenkin olemaan

minkä halusimme nostaa esille myös työelämä ja tasa arvovaliokunnassa kun annoimme lausunnon sosiaali ja terveysvaliokunnalle oli vuorotteluvapaajärjestelmän kehittäminen

tämä unohtuu kyllä nyt opposition puheenvuoroissa että hallitus on parhaillaan valmistelemassa työ ja elinkeinoministeriössä vakinaistavaa lainsäädäntöä vuorotteluvapaalle

vuorotteluvapaa on todellakin keino jolla pyritään osin aivan samaan mitä osa aikaeläke tällä hetkellä tarjoaa ihmiselle juuri tähän joustavaan siirtymiseen työelämästä pois tilan antamiseen nuoremmille juuri niin ettei tämä valtavan tärkeä tieto kokemuspääoma mikä ikääntyneillä työntekijöillä on katoa ikään kuin tuhka tuuleen työpaikkojen henkisestä varannosta

tämä on valtavan tärkeä asia ja toivon että tässä huomioidaan se että alemman asteen tiestö toimii hiussuonina valtaväylille

elikkä näiden maitoautojen puurekkojen raskaitten traktoreitten muun raskaan liikenteen turvaaminen on todella tärkeää että nähdään se että vaikka liikennettä määrällisesti on vähemmän niin se on valtavan tärkeää

vielä haluan palata lyhyesti tähän kun ed

anneli kiljunen nosti työelämä ja tasa arvovaliokunnan lausunnosta tämän kohdan jossa korostimme yksittäisen työntekijän vastuuta omasta työhyvinvoinnistaan

me tarvitsemme ennalta ehkäisevää tiedon antamista johonka pystyy osallistumaan niin koulutusjärjestelmä työterveyshuolto meidän terveydenhuoltomme kun vaan vähän säädetään oikeaan asentoon sitä

ihminen itse päättää mitä hän juo mitä hän syö ja minkä verran polttaako hän vai eikö hän polta sisältyykö vapaa aikaan liikuntaa vai onko se vain sohvalla makaamista telkkarin katsomista

tähän tarvitaan avuksi myöskin toimiva työterveyshuolto ja terveydenhuoltojärjestelmä johonka ei voi muuta sanoa myös tämä hallitus on vahvasti pyrkinyt paneutumaan

edustaja jatkaa aivan edellä omassa puheenvuorossaan aloittamaansa linjaa että poimii toisen puheenvuorosta jonkin yksittäisen lauseen niin kuin hän teki tässä käsitellessään työelämä ja tasa arvovaliokunnan lausuntoa

en todellakaan ole puhunut sellaisia mitä te viittaatte jotenkin negatiivisessa sävyssä ihmisistä jotka ovat todellakin levon ja löysemmän ajan tarpeessa työelämässä

arvoisa puhemies

aivan samalla tavalla olen itse hoitajana tietoinen siitä ja aivan vastikään opiskelijana olleena että kun on vähän rahaa niin todella pitää katsoa mitä kaupasta ottaa

mutta kyllähän sillä vähällä rahallakin valintoja voi tehdä ostetaanko makkarapaketti vai ostetaanko kaurahiutaleita taikka ruispuuroa

kyllä minun mielestäni näistä suomalaisista peruselintarvikkeista jotka todellakin on vielä pienemmällä rahalla kuin nämä einesjalosteet saatavissa saahaan ihan tolokun evästä joka on hyvä vaihtoehto

tämän me molemmat tiedämme

kankaanniemi niin asiantuntevasti pystyi arvostelemaan ettei tämän jälkeen hallituspuolueilla ole asiaa puhua omaishoidosta millään tavoin niin pystyisittekö te perustelemaan lyhyesti sitä millä tavoin esimerkiksi vuorotteluvapaajärjestelmän kehittäminen on huonompi vaihtoehto omaishoitotyön toteuttamiselle kuin osa aikaeläke

muutaman vuoden olen vanhusten sairaanhoitajana ja myös osastonhoitajana työskennellyt ja suurin ongelma minulla oli se että en meinannut saada koulutettua henkilökuntaa sairaanhoitajia töihin

sen takia on valtavan tärkeää että me saamme riittävästi henkilökuntaa ja myös näitä hoiva avustajia jotta myös sairaanhoitajat kokevat tuon työn mielekkääksi vanhustenhoivassa

arvoisa puhemies

valiokunnan puheenjohtaja rehula käytti juuri edellä niin erinomaisen hyvän puheenvuoron että tässä vaiheessa täytyisi todeta että viisas jo vaikenisi

mutta niin pöyristyttäviä irtonaisia otoksia puheistani opposition puolelta tuli että tulin kuitenkin tänne pönttöön

tiusanen lääkärinä varmasti puhuu aivan samaa kieltä kanssani ja tietää varmasti aivan samalla tavoin mikä merkitys on ihmisen omalla valveutuneisuudella mitenkä omasta hyvinvoinnista pidetään huolta

en todellakaan tarkoittanut että läskiin hukkuminen sinänsä olisi millään tavalla enkä todellakaan sanonut että se olisi ideologinen vedenjakaja vaan se että katsommeko että vastuu omasta hyvinvoinnista ja myös työhyvinvoinnista on aina ensisijaisesti ihmisellä itsellään ja siihen avuksi tulee yhteiskunta julkisine palveluineen ja myöskin työterveyshuolto

onko järjestys tämä vai onko järjestys se että yhteiskunnan vastuulla täytyy olla kaikki ja ihminen on tavallaan kuin tahdoton robotti ja me olemme massaa johonka voidaan ylhäältä päin käskyt ja säännökset antaa

toinen asia kun halusitte nähdä näin että tässä todella heikompaa ja köyhempää sorretaan kuten valiokunnan puheenjohtaja ed

tälleen maatalon emäntänä huvittaa että täällä halutaan aina sopivaan väliin ottaa semmoinen hauska esimerkki tuosta laihialaisesta hevosesta joka kuoli juuri kun oppi olemaan syömättä

rehula sanoi me vanhennumme kaikki olipa sitä mammonaa tahi ei mutta näihin omiin asenteisiin me pystymme vaikuttamaan

meillä savossa on vielä muutama navetta jossa on ihan eläviä lehmiä ja minun mielestäni tässä tilanteessa suomessa on enemmänkin kyse semmoisesta lehmästä joka kuoli kun sille oli annettu liian paljon jauhoja

ehkä näkisin että vahvin mitä yhteiskunta tässä pystyy ja paras mitä yhteiskunta pystyy tässä tekemään on se että saamme ne lamput ihmiset päissä syttymään

ja olipa kyse eläimestä mistä tahansa niin nyt tämän hallituksen tekemisistä voisi ajatella että nyt etsitään uusia laitumia

kela ja verohallinto

siellä silloin kun ihmiset ovat vielä lähes luontaistaloudessa ja syövät perinteisiä terveellisiä ruokia ei ylipaino ongelmaa ole ollut

mutta nyt kun länsimainen elämäntapa pikaruokaravintoloineen vyöryy sinne ja se ruoka on helpommin saatavissa tämä pikaruoka jossa on paljon huonoja hiilihydraatteja yhdistettynä rasvaan se on helpommin saatavilla ja se on halvempaa massiivisesti ovat alkaneet myös kehitysmaitten ihmiset lihoa

nämä ongelmat leviävät näitten meidän elintapojemme myötä

tätä minä peräänkuulutan siinä että vastuu ensin ihmisellä ja tätä meidän järjestelmän sorvaamista siihen asentoon että ihmisille annetaan tietoa näistä asioista jotta he voivat itse olla aktiivisia toimijoita omassa hyvinvoinnissaan työhyvinvoinnissaan ja sitä kautta mielenterveysasioissaan

mutta näkisin kuitenkin että ei aivan huomiotta voi jättää sitä miten tälläkin hetkellä lainsäädäntöä on tässä talossa viety eteenpäin että tämän osatyökykyisyysasian ja työhön paluun ja myöskin takaisin osatyökyvyttömyys eläkkeellä olemisen rajat eivät olisi niin jäykkiä vaan tämä järjestelmä palvelisi paremmin työntekijää ja samalla myös työnantajaa ja meitä kaikkia

arvoisa puhemies

sen takia on pakko etsiä uusia ratkaisuja

mitä uusia lääkkeitä me löydämme erittäin sairaalle miehelle suomen kieltä ei

valiokunnan puheenjohtaja juha rehula tekikin jo lakiesityksen esittelypuheenvuorossaan hyvin kattavan selvityksen tästä hallituksen esityksestä lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskukseksi ja tähän liittyvien lakiesitysten valiokuntakäsittelystä

vähemmälle huomiolle tässä kaikessa myllerryksessä on jäänyt se millainen kaupunki kuopio on lääkealan uuden keskuksen sijaintipaikkana

kuopioon on muodostunut vahva lääkealan osaamiskeskittymä joka kattaa kaikki nykyaikaisen lääkevalvonnan osa alueet mukaan lukien lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi

kuopion yliopisto on erityisesti profiloitunut biologisten lääkkeiden kehitykseen ja tutkimiseen mikä luo vahvan pohjan näiden lääkkeiden tehon ja turvallisuuden arviointiin

lisäksi keskus tulee tuottamaan lääkehoitojen hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointia sekä kehittämään lääkehuoltoa kiinteämmäksi osaksi terveydenhuollon kokonaisuutta

kuopion yliopiston apteekin yhteydessä toimiva kuopion lääkeinformaatiokeskus tuottaa jo nyt runsaasti lääkkeiden käyttöön liittyvää arvioitua tietoa sekä väestölle että terveydenhuoltohenkilöstölle

toisaalta jos uusi lääke pystytään osoittamaan selkeästi tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi voidaan arvioinnin kautta nopeuttaa sen pääsyä korvauksen piiriin

kuopion yliopiston sosiaalifarmasian laitoksella on tehty yhteistyössä kliinisten alojen kanssa kansainvälisestikin arvostettua tutkimusta tällä alueella ja lääketaloustieteen opetukseen on panostettu sekä proviisorin että terveystaloustieteen maisteriohjelmissa

kuopion yliopistossa on maan ainoa ikääntyneiden lääkitykseen keskittyvä professuuri ja siellä toimii myös iäkkäiden lääkehoidon optimointiin keskittynyt geriatrisen lääkehoidon keskus joka on geriatrian lääkekehityksen farmakologian sosiaalifarmasian ja ravitsemuksen osaamiskeskittymä

arvoisa puhemies

toivon että kaiken tämän alkukuohunnan jälkeen meille muodostuu entistä vahvempi ja erityisesti tulevaisuuden haasteisiin orientoitunut lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus

itse olen valmistunut sairaanhoitajaksi edellisen laman jälkeen ja todellakin nämä pätkätyöt yhdestä päivästä kolmeen päivään viikkoon tai kahteen viikkoon ovat tuttuja

omaan korvaani särähtää että täällä ääni väristen puhutaan perusoikeuksien menettämisestä kun puhutaan kuitenkin melko maltillisista viilauksista työelämän sääntöihin melko maltillisista viilauksista

hoitoalan ihmisenä ajattelen ja ymmärrän kuitenkin että nämä kaikki toimenpiteet mistä tänäkin päivänä täällä keskustellaan tehdään vain siksi jotta meillä olisi mahdollisuus tarjota tässä suomalaisessa yhteiskunnassa niitä oikeita perusoikeuksia oikeutta hyviin sosiaali ja terveyspalveluihin vanhustenhoivaan lasten koulunkäyntiin kaikkeen siihen mitä me olemme tottuneet viime vuosikymmeninä saamaan ja olemme lihavina vuosina pystyneet kasvattamaan

arvoisa puhemies

hallitusohjelma sisälsi odotetusti vaikeita leikkauspäätöksiä valtion menoihin

päätökset ovat kuitenkin välttämättömiä koska viimeisinä vuosina hallitsemattomaksi kiihtynyt valtion velkaantumiskierre on pysäytettävä

mahdollisimman suuri osa suunnitelluista säästöistä tapahtuu rakenteellisten uudistusten avulla ja sääntelyä vähentämällä eikä suorilla rahallisilla leikkauksilla

kuntien tehtäviä ja asumisen ja rakentamisen säätelyä vähennetään ja esimerkiksi sote uudistuksella saadaan sekä säästöjä että sujuvuutta ihmisten peruspalveluihin

arvoisa puhemies

yhteiskunnalle tulee säästöjä myös ja erityisesti siitä että hallitus panostaa vahvasti terveys ja hyvinvointierojen kaventamiseen

valitettavasti puhuminen terveyden edistämisestä on aihe jolla ei otsikoita revitä eikä herätetä kiivasta debattia paitsi jos kyseessä on alkoholihaittojen ehkäisy alkoholin saatavuutta tai mainontaa rajoittamalla

sipilän hallitus haluaa tukea ihmisten terveyttä ja toimintakykyä ja hallitusohjelmassa terveys oikeutetusti nostetaankin suomen menestyksen kilpailutekijäksi

arvoisa puhemies

tekojen ja terveen elämän arvostuksen on lähdettävä kotoa neuvoloista päiväkodeista ja kouluista ja jatkuttava aina työelämään ja myös ikäihmisten toimintaan

nuorisotakuuta kehitetään ja etsivää nuorisotyötä ja nuorten mielenterveyspalveluita vahvistetaan

arvoisa puhemies

tuo satsaus on välttämätön hallitusohjelman pohjalla olevalle suomen tulevaisuuden visiolle siitä että menestyksemme rakentuu muun muassa biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen nousulle

uskon ja toivon tämän liikenneinfrasatsauksen olevan osoitus siitä että nykyinen hallitus toisin kuin edeltäjänsä näkee ja tuntee myös erityisesti sen suomen arvon joka alkaa suurin piirtein kehä kolmoselta ja päättyy nuorgamiin

kansalaisyhteiskunnalla on tässä työssä merkittävä rooli

hallituksen tehtävänä onkin mahdollistaa kansalaisyhteiskunnan toiminta purkamalla normeja jotka vaikeuttavat järjestötyötä ja vapaaehtoistoimintaa

ensin oikeastaan haluaisin todeta tämän mietinnön esittelyn ulkopuolelta että monesko lakiesitys tai mietintöluonnos tänä iltana on menossa kun sama asetelma jatkuu

meidän kaikkien on kuitenkin hyvä muistaa että mikään laki ei estä meitä jo nyt olemasta lähimmäisiä toisillemme ihminen

edustaja

joka lakiesityksen käsittelyyn varmasti löytyvät omalta alaltaan ne asiantuntijat jotka kertovat että useimmissa asioissa on kyse säästöjen löytämisestä

ja ihmiselle

näitten vaikutuksia ihmisiin ei oikeastaan kukaan en ainakaan minä halua kiistää mutta hallituksen tehtävänä on tarkastella asioita kokonaisuutena ja isoimpana johtotähtenä on suomen pelastaminen suomen talouden pelastaminen